ilman muuta suomen mantereen eteläisimpään paikkaan kulkeva rata on elimellinen osa koko suomen rataverkkoa ja meillä pitää olla eri satamiin mahdollisimman hyvät ratayhteydet

jotkut ovat sanoneet että suomen alue saattaisi ydinasesodassa olla juuri se alue maailmassa missä ydinräjähteitä laukeaisi poikkeuksellisen paljon ja silloin tilanne voisi olla hyvin arvaamaton

jos jossakin on niin esitän tämän vakavasti harkintaan mutta valitettavasti minun tiedossani ei ole ainakaan keski suomen alueelta sellaisia kohteita joita tässä kätevästi voitaisiin mielekkäällä tavalla tilusjärjestelmien kannalta hyödyntää

elikkä minä tuon tässä esille vakavan huoleni kansalaisten turvallisuudesta silloin jos paha päivä koittaa ja se paha päivä saattaa tulla hyvin yllättäen

ministeri vehviläiselle annan tunnustusta että hänen aikanaan on pelastettu kolme ratakokonaisuutta mahdolliselta purkamisuhalta kokonaan

elikkä tämä poikkirata huutokoskisavonlinna väliltä karjalan rata pohjois karjalassa elikkä nurmeskontiomäki välistähän on kyse tai joensuuoulu jos haluaa pitemmän osuuden ilmaista ja sitten keski suomen rata äänekoskisaarijärvihaapajärvi jossa nyt käydään laittamaan äänekoskisaarijärvi osuus hyvään kuntoon

tilapäisiä suojautumiskeinoja voi tietysti tehdä hiekkasäkeistä ja niistä keinoista joita toki on aivan lyhyelläkin varoitusajalla saatavissa mutta haluaisin että meidän kokonaisturvallisuuden kokonaismaanpuolustuksen kannalta olisi edelleen nykyisen tasoinen väestönsuoja

kyse on kokonaisuuksista ja arvoisa ed

itse lakialoitteellani joka oli täällä joitakin kuukausia sitten lähetekeskustelussa olisin halunnut luoda keskustelun siihen suuntaan että olisimme nykyisen tilanteen säilyttäneet

olennaista transitokuljetusten kannalta olisi että alkuperäinen ratayhteys niin kuin se oli rakennettu pietarielisenvaaraparikkala tulisi rajanylityspaikaksi rautateille

mutta maksammehan me palovakuutuksiakin vaikka emme odota että oma talo palaa

se vaatisi kunnostuksen uudelleen rakentamisen parikkalasta rajan yli elisenvaaraan ja silloin tälle radalle avautuisi kansainvälisen radan ulottuvuus

tämä hallituksen esitys on synnyttänyt oikein antoisan monivivahteisen metsäpoliittisen ja metsäveropoliittisen keskustelun ja on hyvä että asioista keskustellaan

minä näkisin että väestönsuojelu on entistä tärkeämpi osa kansalaisturvallisuutta ja haluan että myös se henkilöstö joka on valmiustehtävissä väestönsuojelua varten olisi koulutettua tehtäviensä tasalla

en moiti bussiyrittäjiä he tekevät parhaansa mutta näkisin että pitäisi palauttaa yhtenäinen pikajuna niin kuin on aikoinaan ollut savonlinnasta haapamäelle asti

virkamiehet ovat palkattu henkilöstö mutta nimenomaan se normaaleista kansalaisista koostuva väestönsuojeluorganisaatio minusta meidän pitäisi hyvänä päivänä saattaa pätevälle koulutetulle tasolle jotta jos sitä kerran satuttaisiin tarvitsemaan kaikki toimisi parhaalla mahdollisella tavalla

sen vuoksi näkisinkin että meidän on välttämätöntä jatkaa tätä hallituksen esittämää ja eduskunnan hyväksymää metsäveronalennusta myös määräajoista eteenpäin koska tämä taloudellinen taantuma ei ole suinkaan kadonnut vaan uhkaa jatkua jotta puukauppa kävisi jatkossakin

nyt näkisin että se voisi olla pikajuna parikkalasta tätä poikkirataa pitkin vaasaan

tätä varten olen tehnyt lakialoitteen joka tulee myöhempinä päivinä täällä lähetekeskusteluun

vistbacka toi esille että jos nyt myöhästyy puukaupan maksu ja maksu tulee vasta näitten huojennusten jälkeen niin silloin käy jo todella tuo ongelma että veronhuojennusta ei tulekaan

arvoisa puhemies

metsänomistajan tai metsänomistajien yhteismetsän kohdalla perikunnan osalla on hyvä tietää itse metsänsä puumäärä ja tietoja metsästä se on tavattoman hyvä asia

sen informaation toivoisin kulkevan että metsäkeskukset informoisivat metsänomistajia henkilökohtaisesti metsävaratiedoilla

kun kauppapoliittiset tilanteet vapailla markkinoilla ovat sellaiset että vienti ei toimi puunjalostajat eivät osta puuta niin tässä tosiasiassa olemme että tilanteessa on edettävä sillä tavalla kuin haluan myöhemmin lakialoitteellani tulevina päivinä täällä esille tuoda

näitten tietojen antaminen metsänomistajille itselleen varmasti palvelisi myöskin epäsuorasti niitä tavoitteita joita puun ostajilla oli tietojen saatavuuden osalta koska silloinhan metsänomistajat itse voivat itsenäisesti tehdä ratkaisuja onko myyntihaluja vai siirtyykö myynti muualle vai onko myytävää vaiko ei

vistbacka viittasi kalliiseen ulkomailta tuotavan puun hintaan joka on enemmän kuin suomalaisesta puusta maksetaan

tämä asia on valitettavasti näin ja meillä puutavaraa kuitenkin on paljon teiden varsilla

esimerkiksi jos vaalien alla ehdokas haluaa saada vaikka jostakin kohderyhmästä osoitetietoja ne ovat tietosuojan alla

tänäänkin viiden jälkeen haapamäen asemalla totesin veturinkuljettajan kanssa että hyvin harvoin näkee näin paljon kuormattavaa puutavaraa asemalla

esimerkiksi tietyn paikkakunnan eläkeläisistä tai jostakin muusta kohderyhmästä tietoja ei saada mutta nyt sitten esimerkiksi metsänomistajista nämä tiedot olisivat saatavissa

se on merkki siitä että puita liikkuu kuitenkin osaltaan aiemmin tehtyjen kauppojen pohjalta ja aikoinaan vientitullien pelossa ilmeisesti suuret puutavaran ostajat hankkivat varastot täyteen puutavaraa jo aiemmin

avioliitto suomen kielessä ja ilmeisesti näin muissakin kielissä näin ymmärrän on kyllä selkeästi miehen ja naisen välinen liitto

arvoisa puhemies

toivon että jaksamme panostaa metsäkysymyksiin sillä metsä on kuitenkin se kestävä keino jolla taloudellisesta lamasta voidaan yrittää parhaiten nousua eteenpäin

arvoisa puhemies

näin tämä käsite on ymmärretty eikä tätä käsitettä ole millään tavalla aihetta muuttaa riippumatta siitä minkälaisia ihmiset ovat ja kuinka he elävät puhumattakaan muusta luomakunnasta

kyllä meidän on pidettävä huoli siitä että tietty sana vastaa tiettyä käsitettä

arvoisa rouva puhemies

avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto

pihlajaniemen kysymykset siitä minkä kokoinen väestönsuoja on tarkoituksenmukainen miten ja minne niitä pitäisi rakentaa ovat teknisiä kysymyksiä joita tulisi ihan asiallisesti selvittää lähtökohtana se että meillä on kaikkialla maassa väestönsuojia tavoitettavissa

me tiedämme hyvin että tilapäisesti voidaan väestönsuojia jollakin tavalla hyvinkin nopeasti rakentaa erilaisiin alikulkuihin siltojen alle ja niin edelleen

mutta onko syynä ratamaksu tai joku muu kummajainen minkä takia ei haluta käyttää vaihtoehtoisia reittejä vaan ruuhkautetaan jo muutenkin ruuhkaisten ratojen liikennettä

näen että meillä ei ole harkitsemattomasti pelkästään sen takia että kustannustaso laskisi syytä turvallisuustasosta laskea

arvoisa puhemies

kun meillä metsäteollisuuden sijaintipaikat ovat valitettavasti supistuneet niin tämä tulee merkitsemään kotimaan rataverkolla entistä enemmän piteneviä kuljetusmatkoja ja silloin ilmasto ympäristöpoliittisista syistä johtuen raskaita kuljetuksia nimenomaan pitäisi ohjata kumipyöriltä kiskoille ja hyödyntää kokonaisrataverkkoa

aloitteeni tekee ajankohtaiseksi mielestäni se että erityisesti teliasonera mutta mahdollisesti muutkin puhelinyhtiöt ovat lopettaneet lankaverkkoasiakkaittensa palveluita erityisesti maaseudulla ja mahdollisesti muuallakin ja aktiivisesti pyrkivät lankapuhelinverkosta elikkä langallisesta viestintäverkosta eroon

mutta näkisin sen että meidän pitäisi löytää ratkaisu että nopealla varoitusajalla jokainen suomalainen voisi päästä väestönsuojaan asuinpaikkakunnallaan työpaikallaan

ja ratamaksu pitäisi saada jotenkin järkevälle kannalle että kannattaisi hyödyntää olemassa olevaa ja kunnostettua kokonaisuutta

näkisin kuitenkin että langallinen viestintäverkko on investointi joka on tehty

savonlinnahuutokoski väli oli myös esimerkki siitä kuinka nopeasti nykyaikaisella kalustolla rata voidaan kunnostaa kaksi ja puoli kuukautta

monet internetyhteydet toimivat parhaiten sen kautta ja monet haluavat säilyttää langallisen viestintämahdollisuuden niin puhelinliikenteessä kuin muussakin liikenteessä

mutta tavoitteena pidän sitä että meillä väestönsuojavalmius rakenteellisesti olisi jo hyvänä aikana mahdollisimman korkealla tasolla organisaatiot riittävät ja ennen kaikkea sinne sijoitetut henkilöt koulutetut ja tietoisia tehtävistään

erittäin monet kansalaiset ovat ottaneet minuun yhteyttä tässä asiassa ja tämän vuoksi olen halunnut asiaa tuoda esille kirjallisten kysymysten merkeissä

nyt minä epäilen että nämä kunnalliset väestönsuojeluorganisaatiot johtoa lukuun ottamatta ovat paperitiikereitä joiden taso silloin jos sitä toimintaa kysyttäisiin ei saata olla se mitä niitten tulisi olla

arvoisa puhemies

meillä viestintämarkkinalaissa on semmoinen ilmeinen kömmähdys että se mahdollistaa viestintäyrittäjän tai yrityksen antaa palvelut joko langallisella tai langattomalla verkolla

tässä on yksi askel tuossa pitkässä

nyt sitten kun teliasonera on tehnyt takavuosina näitä ulkomaisia umts seikkailuja joihin meni todella paljon suomen rahaa niin kuin on mennyt eräiltä paperiyhtiöiltä ja ilmeisesti muissakin kömmähdyksissä ulkomaille kun suomalaiset ovat lähteneet taloudellisia seikkailujaan tekemään menetetty suomalaista varallisuutta niin nyt kustannuspaineitten vuoksi ollaan sitten heikentämässä asiakkaitten palvelua siten että langallinen verkko on menetetty joistakin kohdista

guzenina richardson aivan oikein viittasi heinolan reumasairaalaan vaikka se ei tähän hallituksen toimenpidekertomukseen kuulukaan mutta totean että aivan kuten ed

lakeus toinen käsi lumpeen asema punos

mutta sitten menen tähän hallituksen toimenpidekertomukseen menneeltä vuodelta ja haluan keskittyä täällä liikenne ja viestintäministeriön sektoriin

hoskosen erinomaiseen puheeseen esitän sen verran kysymystä kommenttia ajatusta että kun tiedot kuitenkin metsänomistajista on saatavilla saattaa olla pieni riski että jotkut liiketoiminnan harjoittajat ottavat aggressiivisesti näitten tietojen pohjalta metsänomistajiin yhteyttä ja käyttävät ehkä jossakin tapauksessa jossa voidaan harhauttaa metsänomistajaa sanomalla esimerkiksi että metsät ovat yli ikäisiä pitää tehdä hänen kanssaan kaupat tietyllä tavalla tilannetta hyväkseen

omasta syntymäkodistani multialla langallinen verkko katkesi tämän talven aikana

annan tunnustusta hallitukselle siitä että on kiinnitetty huomiota suomen rataverkon kokonaisuuden kannalta tärkeisiin asioihin

arvoisa puhemies

kun tarjoutuu tilaisuus käsitellä rajavartiointia niin haluan korostaa ihmisen henkilön fyysisesti suorittamaa rajavalvontaa mahdollisesti valvontakoiran kanssa sen ohella että on kehitetty elektronisia valvontamekanismeja

mutta ajattelin juuri tätä organisaatiota joka koostuu kansalaisista ja on sijoitettu kuten sotaväen reservi tehtäviinsä

näen että lankapuhelin on kiinteistössä tietty varuste joka on aikanaan sinne hankittu

kuinka moni mahtaa siellä olla koulutettu tehtävään tietää tehtävänsä

tai kuinka katsotaan että tämä väestönsuojeluorganisaatio on kykenevä tehtäviin

kun rataosuus porokylävuokatti on saatettu korjaustöiden alle kunnostettavaksi tällä turvataan karjalan radan kokonaisuus

vain henkilö joka tekee havainnot on paikalla toimimassa elektroninen valvontajärjestelmä voi välittää toimiessaan tietoa

elikkä minä toivon että tämä laaja normaaleista kansalaisista koostuva väestönsuojelureservi olisi tehtäviensä tasalla

kun oli tämä jätevesiasetus tulossa niin monille kiinteistönomistajille tuli viranomaistiedotteen luonteisia tiedotteita että teidän pitää laittaa tämän kaltaiset jätevesien puhdistusjärjestelmät mitä sitten myyntiesitteessä kaupattiin

viime vuosina näitä on uusittu on maakaapeloitu on edelleen laitettu niihin tietoliikenneyhteyksien vaatimia lisäyksiä

sitten on tämä äänekoskihaapajärvi rataosuus myöskin esillä jossa nyt äänekoskisaarijärvi rataa käydään kunnostamaan kerta kaikkiaan hyvään kuntoon ja tällä turvataan keski suomen radan toiminnallisuus

minä ymmärrän sen että sisäministeriön ja puolustusministeriön alaiset hallinnonalat halutaan pitää erillään

siksi haluan alleviivata sitä että me tarvitsemme fyysistä rajojen vartiointia siellä kulkevia rajan vartijoita

tämä oli tietysti hyvän kaupankäyntitavan vastaista mutta minä pelkään että tämäkin saattaa tarjota tuollaiseen mahdollisuuden mutta se on tietysti asia erikseen jos ei toimita korrektin kaupankäyntitavan mukaan

arvoisa puhemies

käsiteltävänä oleva lakialoite tuo erittäin hyviä asioita esille ja toivon että ne saavat valiokunnassa ansaitsemansa huomion ja kannatuksen

sillä on oma ehkä kansainvälinenkin tavoitteensa mutta ihmisten turvallisuus on kuitenkin kokonaisvaltainen ja toivon että tähän väestönsuojelupuoleen kiinnitettäisiin huomiota ja että tarvittaessa oltaisiin valmiit katsomaan mihinkä suuntaan tämä tilanne on

nyt sitten muun muassa kuhmoisten kunnassa jämsän seudulla multialla petäjävedellä näitä palveluita ollaan lopettamassa

haluan myös korostaa länsirajan ja kaikkien rajanylityspaikkojen valvonnan merkitystä rikollisuuden ja huumekaupan

edelleen poikkirata jonka osa on huutokoskisavonlinna on jo aiempana vuonna saatettu ministeri vehviläisen aikana tältä osin kuntoon ja juuri nämä mainitut rataosuudet ovat niitä kaikkein kipeimmin korjauksen tarpeessa olevia osia kokonaisuudessa

jotta näin ei tapahtuisi olen tehnyt lakialoitteen jolla tahdon synnytettävän keskustelua siitä voitaisiinko sähköisessä viestintäliikenteessä menetellä samoin kuin sähkön asiakkailla on mahdollisuus

keskustelu on päättynyt

yleiskeskusteluun päättynyt ryhdytäänyksityiskohtaiseen käsittelyyn ja eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen ja lakialoitteisiin satakolmekymmentäkuusi kautta kaksituhattakahdeksan pohjautuvan ensimmäisen

jos sen arvo mitattaisiin yhteiskunnan laitoshoidon hinnalla niin puhuttaisiin hyvin moninkertaisista euromääristä verrattuna siihen mitä omaishoidon korvaukset valitettavasti tällä hetkellä ovat

ensimmäisessä käsittelyssä selkään päätetyt lakiehdotukset lakertusta tulisi nyt kaikki johtuuko se että toiseen käsittelyyn sillä ennalta ehkäisemiseksi

suomessa sähkön kuluttaja voi tilata sähkön miltä tahansa alan yritykseltä maksaa sen sinne ja sitten on tekninen toteutus kuinka tämä hoituu

poikkirata on saatu kuntoon siis väleillä parikkalasavonlinna huutokoskipieksämäki jyväskylähaapamäki ja edelleen vaasaan

arvoisa puhemies

hallituksen esityksellä joka on mielestäni hyvin ajankohtainen halutaan puuttua ongelmaan joka on kasvava sen ongelman torjuntaan ja myöskin ennaltaehkäisemiseen

minä toivon että viestintäliikenteessä päästäisiin samankaltaiseen keskusteluun hyödynnettäisiin olemassa olevaa verkostoa siten että jos yksi viestintäyrittäjä luopuu niin sitten olisi mahdollisuus käyttää samaa olemassa olevaa viestiliikennerakennetta myös muilla yrityksillä tai perustettavilla yrityksillä kilpailutuksen kautta

päästökauppamaksut ovat rasite jonka vaikutukset tullaan aikanaan näkemään ikävä kyllä pelkään kielteisinä

kannatan sitä että nämä esitetyt asiat saavat myöskin huomion sata komiteassa ja todella toivon että niistä syntyisi aikanaan myös valmisteltu hallituksen esitys

sen takia on hyvä että hallitus on antanut esityksen laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

tämän lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on menossa

minusta tämä on hyvä toimi ja toivon että tämä saa asianomaisessa valiokunnassa työelämä ja tasa arvovaliokunnassa sen käsittelyn mitä tämä ansaitsee koska meidän pitää edistää sitä että kannattaa rehellisesti yrittää rehellisesti tehdä työtä ja maksaa rehellisesti verot

nyt jo tällä hetkellä lennot esimerkiksi jyväskylän etäisyydelle helsingistä ovat tuntuvasti vähentyneet ja jos näille lennoille vielä tulee kustannusrasitetta lisää niin tuo on varmasti lentoja vähentävä tekijä jatkossa

jo nyt muun muassa jyväskylän lentoliikennettä pääosin hoitavan finncommin osalta on todettu että saatte olla kiitollisia että me yleensä edes lennämme sinne silloin kun on lentovuoroja tahdottu lisää

pitäisi katsoa mitä maksavat polttoainekustannukset kalustokustannukset palkkakustannukset ja sen jälkeen pitäisi katsoa kannattaako käyttää rakennettua rataverkkoa vai jättää se vajaalle käytölle

pelkään pahoin että tässä maakuntien lentoyhteydet oulun eteläpuolelta suomea ovat vakavasti vaarantumassa tästäkin syystä näitä muitakin syitä on olemassa

olen verrannut tilannetta siihen että perheellä on omakotitalo uusi tai kunnostettu ja sitten käydään laskemaan asumiskustannukset ja todetaan että nämä ovat niin kalliit että ei kannata omassa talossa asua jätetään talo tyhjäksi ja laitetaan teltta tai pahvimaja pihalle ja muutetaan sinne

sen vuoksi pitäisin tärkeänä että koko suomen rataverkko saataisiin tehokkaaseen käyttöön sekä kuljetusten että myös henkilöliikenteen osalta ja siksi toivon että yleisen liikenteen ostorahoja saataisiin myös jatkossa sillä tavalla kuin tähän mennessä on ollut

nyt joku kysyy miksi maksaa kannattamatonta liikennettä mutta tämän rahan minkä ostoliikenteestä valtio maksaa valtio saa itse takaisin ratamaksuna

se on momentilta toiselle siirtoa eikä suinkaan koidu välttämättä näiden niin sanottujen vähäliikenteisten ratojen hyväksi vaan menee yleiselle rataverkolle